on tosiaan käsittämätöntä että pitäisi hakea poikkeuslupaa jotta voi juhlapäivänä leikata toisen ihmisen hiukset ja maksaa siitä sitten arvonlisäveroa ja palkkoja tai jotta voi keskellä talvea myydä turistille pipon tai toppatakin että pitää hakea poikkeuslupaa tämmöisiä toimenpiteitä varten tänä päivänä

keskusta moosesta pakn p e a

yksi kysymys on se miten turvataan työssä käyvien ihmisten mahdollisuudet käydä töissä niin että kustannukset eivät kasva

tavoitteemme on saada tuo yhteinen työ valmiiksi hyvissä ajoissa ennen kuin ruvetaan seuraavan vaalikauden ohjelmia ja suunnitelmia miettimään jotta olisi yhteinen näkemys miten tämän maan tieverkostosta pidetään huolta miten se korjausvelka katetaan miten pidetään kunnossa se koko reitistö sieltä alempiasteisesta verkosta lähtien näihin pääväyliin asti

täällä on ollut muutamia hiukan ajatuksia herättäviä puheenvuoroja esimerkiksi edustaja maijalan puheenvuoro jossa hän toi tähän keskusteluun katusoiton nälkäpäivä keräyksen ja partiolaisten keräykset

myöskään sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu tässä mallissa ja se vaatii vielä paljon pohdintaa

se heijastelee sitä yleistä moraalia ja oikeudentuntoa joka kansalla on ja jo viime vaalikaudella tämmöiseen vasemmistoliberaaliin kriminaalipolitiikkaan joka on meillä ollut vallalla liian pitkään jo viime vaalikaudella

mutta palaan vielä tuohon periaatteelliseen kysymykseen voiko liikennepolitiikan kehittämisen periaatteena olla kansalaisten liikkumisen rajoittaminen ja sen valvominen teknisin keinoin

tässä lakiesityksessä on vielä muutamia yksityiskohtia joihin itse odottaisin että pureuduttaisiin tarkasti ja voitaisiin tehdä vielä muutoksiakin

toivon että ministeri suhtautuu näihin yksityiskohtiin huolella ja perehtyy myös niihin niin että olisiko mahdollista nuo muutokset tehdä

silloin kun toimitaan virallisten sääntöjen ja lupajärjestelmien mukaan varataan katusoittoa varten kadulta paikka tai haetaan keräyslupa käyttötarkoitusta varten niin siinä ei ole kysymys kerjäämisestä vaan siinä toimitaan suomen lakien ja sääntöjen mukaan ja se ei kuulu tähän keskusteluun

arvoisa herra puhemies

tämä on nyt hyvä että tämä asia jatkuu ja tavallaan lainsäätäjän pitää tunnustella sitä kansan yleistä oikeustajua ja moraalia ja sitä käsitystä joka siellä on

yksi sellainen huoli joka täältä on noussut esille on se että silloin kun katsastustoimipaikka tarjoaa erikoiskatsastuksia eli rekisteröinti maahantuonti muutoskatsastuksia se ei voi tehdä korjaustoimintaa

alkoholi ei kuulu liikenteeseen ollaan sitten maalla vesillä tai ilmassa ja on ihan ilahduttavaa että tämä aihe on keskusteluttanut näin vilkkaasti

liikkuminen ei ole ongelma vaan ne siitä syntyvät päästöt pitää kannustaa liikkumaan ympäristön kannalta oikeilla keinoilla

ne ovat tietysti tilanteita joissa tämä infra pitää mahdollisimman tarkoituksenmukaisimmalla keinolla saada hyödynnettyä ja liikenne hoidettua

myös edustaja aila paloniemi täällä toi esille sen näkökulman että ei pitäisi kieltää tätä kerjäämistä

arvoisa herra puhemies

mutta yleisesti tästä rautatieverkon kehittämisestä

valtion omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen keinoin tulee turvata strateginen omistajuus yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla ja infrassa

tässä on mennyt ehkä hiukan sekaisin se mitä harmaan talouden selvitysyksikkö tekee ja mitä tekee talousrikostutkinta ja tämä varovaisuus koskien harmaan talouden selvitysyksikön tiedonsaantioikeutta ehkä johtuu siitä

nämä keskustelut rautatieyhteyden luomisesta jäämerelle ovat erittäin tärkeitä pohjoisen elinkeinojen kehittämisen kannalta ja niitä eri vaihtoehtoja luonnollisesti jatkossa tutkitaan

tästä voi aiheutua se uhka että onko meillä tarjolla tällaisia katsastustoimipaikkoja hetken päästä eli onko niitä riittävästi tarjolla koska nykyisillekin katsastustoimipaikoille se lisätulon hankkiminen sillä lailla että voi tehdä siinä pieniä huoltotoimenpiteitä vaihtaa vaikka renkaita ja pyyhkijänsulkia samalla kun hoidetaan katsastus on tärkeä ja jos se ikään kuin saastuttaa sen katsastustoimipaikan niin että silloin ei enää voida siellä tehdä näitä erikoiskatsastuksia niin se voi olla kuluttajan palvelua heikentävä

mutta voisin esittää kysymyksen korjaantuuko romanian ja bulgarian romanien huono kohtelu siellä kotimaassa sillä että me sallimme naisten olla täällä kylmällä asvaltilla kontillaan helsingin keskustassa

se ei tarkoita sitä että valtionyhtiöiden pitäisi olla operatiivisina toimijoina näillä aloilla mutta valtion kustantaman infran ja kaluston eriyttäminen operatiivisesta yritystoiminnasta toisi kaivattua dynamiikkaa ja kilpailua näille aloille

myös edustaja savolan esille ottama pohjanmaan radan kunnostuksen loppuun saattaminen on tärkeä rataverkon läpäisykyvyn ja toimivuuden kannalta

harmaan talouden selvitysyksikkö tarvitsee tietoja mahdollisimman laajasti juuri silloin kun siellä tehdään näitä ilmiöselvityksiä eli tutkitaan ajan ilmiöitä miten talousrikollisuutta tehdään tässä ajassa ja miten harmaa talous koko ajan muuttuu ja se on todella tärkeätä tietoa talousrikostutkijoille ja verohallinnon verotarkastajille jotka käytännössä näihin juttuihin sitten pureutuvat

siihen on oltava muita keinoja kuin se että me sallimme sen kerjäämisen täällä ja puhumme sen puolesta että se mahdollisuus on olemassa niin kuin edustaja lapintiekin viittasi että ihmisten auttaminen on velvollisuus

niin kuin täällä lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen sanoi uskon ja luotan että tämä kansalaisaloite käsitellään lakivaliokunnassa ja eduskunnassa kyllä todella huolella ja vakavasti

haluaisinkin kuulla mitä mieltä ministerit ovat liikennesektorille perustettavasta kalustoyhtiöstä ja siitä ajatuksesta että eriytettäisiin kaluston omistaminen operatiivisesta toiminnasta

yksi näkökulma joka näiden pitkän matkan ratahankkeiden ulkopuolelle tai alle usein jää on se mitä itse olen pitänyt esillä että nykyinen rataverkko pitäisi hyödyntää maksimaalisella tavalla

viittaan vielä tuohon edustaja kokon esille nostamaan kysymykseen siitä että valtion kuljetusyhtiöt joille on annettu tehtäväksi kuljettaa postia ja hoitaa raideliikennettä valtaavat markkinoita maantiekuljetusaloilla

totta kai ihmisten auttaminen on velvollisuus mutta en näe että se on ihmisten auttamista että me sallimme heidän täällä kadulla kylmällä asvaltilla olla kontillaan ja kerjätä rahaa

arvoisa herra puhemies

tässä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan jolla muutetaan euroopan unionin ja yhdysvaltojen välistä lentoliikennesopimusta

kysymys on ilman muuta vesiliikenteen matkustajien turvallisuudesta ja on tärkeä asia että tässä mennään nyt ikään kuin matkustajien turvallisuus edellä tähän lainsäädännön muutokseen

on tehty investointeja ratoihin ja erityisesti henkilöliikenteen osalta täällä ruuhka suomessa voitaisiin edelleen hyödyntää rataverkkoa perustamalla seisakkeita ja asemia niihin paikkoihin joissa siihen mahdollisuus on

esimerkiksi sosiaaliturvan väärinkäytökset ovat olennainen osa silloin kun tutkitaan ilmiöitä käyttävätkö ihmiset sosiaaliturvaa ja sitten tekevät pimeätä työtä sen lisäksi ja näiden ilmiöiden selvittämiseksi tarvitaan tiedonsaantia harmaan talouden selvitysyksikölle

kyseisellä lentoliikennesopimuksella pyritään edistämään markkinoille pääsyä vähentämällä liikennöintiä koskevia maakohtaisia päiväkohtaisia ja kohdekohtaisia rajoituksia vähentämällä byrokratiaa sekä syventämällä yhteistyötä muun muassa turvallisuus ja turva asioissa sekä ympäristökysymyksissä

mitä omistajaohjauksella aiotaan tehdä jotta maantiekuljetusten kilpailua ei vääristetä sillä että valtionyhtiöt siirtyvät ydintoiminta aloiltaan maantiekuljetuksiin

sitten tätä kehitystä pitäisi tukea maankäytön asumisen ja liikenteen muun suunnittelun kaavoituksessa niin että saataisiin isoja joukkoja rautatieliikenteen pariin

siihen sisältyy ihmiskauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja myöskin näihin kulttuureihin kuuluu naisten ja lasten alistamista ja hyväksikäyttöä

toinen asia joka on edelleen vahvasti esillä on tämä riippumattomuuskysymys ja epäily siitä että voiko luottaa että ajoneuvo korjataan huolella tai katsastetaan asianmukaisesti silloin kun ne toimenpiteet tehdään samalla korjaamolla

niin kuin täällä on kuultu viranomaisten tiedonvaihto ja yhteistyö on aivan keskiössä kun harmaan talouden torjuntaa viedään eteenpäin

tästä nyt muutamia hankkeita positiivisia hankkeita on tulossa ja niistä mainitsen esimerkiksi tuolla orimattilan alueella hennan seisakkeen hankkeen joka sijoittuu tuolle keravalahti oikoradalle jota ei ole millään lailla sen valmistumisen jälkeen hyödynnetty

arvoisa herra puhemies

pöytäkirjan tarkoituksena on luoda entistä kattavammat lentoliikennesuhteet ja yhteydet euroopan unionin jäsenvaltioiden ja yhdysvaltojen välille

poliisi esitutkinta ja pakkokeinolakipaketti on valtavan iso uudistus ja tämän keskustelun pohjalta tulee mieleen se peruslähtökohta minkä takia meillä tässä maassa on olemassa poliisilaki ja esitutkintalaki ja pakkokeinolaki

yhteisesti verovaroin kustannettava suomalainen yleisradiotoiminta saa nyt takuurahoituksen

tähän on näitä valvonta ajatuksia miten se hoidetaan mutta itse näkisin niin ja olen puhunut sellaisesta mallista että tässä välissä voisi olla vielä yksi yrittäjyyden muoto eli sellainen muoto jossa korjaamo voisi ostaa tätä katsastuspalvelua koulutuksen ja tämän tutkinnon suorittaneelta katsastajalta voisi ikään kuin tilata sen katsastajan samaan tapaan kuin tilataan nuohooja tekemään tämä toimenpide samalla lailla tilataan sinne katsastaja

yritystoimintaa ketjutetaan ja pääomia siirretään hetkessä seuraavaan yritykseen ja viranomaiset ovat koko ajan jälkikädessä kilpajuoksussa siinä ketjutuksessa ja pääomien siirtämisessä ja se on todella haastavaa hommaa

itse olen monesti miettinyt ja kysynytkin sitä missä ovat ja mitä tekevät näiden naisten miehet päiväsaikaan kun he aamulla osoittavat sen paikan sille naiselle sieltä kadunkulmasta ja illalla käyvät tyhjentämässä kupin

kaikki täysi ikäiset suomalaiset ovat verovelvollisia ja sen veron määrä määräytyy sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla verotettavan tulon mukaan

toisaalta on rehellistä todeta se että vaikkakin lainsäädäntö on aina myös moraalia ohjaavaa ja ohjeellista mutta on rehellistä todeta se että ei ole syytä luoda lainsäädäntöä jota ei pystytä välittömästi valvomaan ja välittömästi resursoimaan valvontaa ja sen seurausjärjestelmiä riittävästi

mikä on se oikeushyvä jota näillä laeilla halutaan suojella

tämän pöytäkirjan osapuolet sitoutuvat kansainvälisen lentoliikenteen ympäristövaikutusten rajoittamiseen tai vähentämiseen taloudellisesti järkevällä tavalla

mutta sitten tämä oikeudenmukaisuuden periaate joka on ollut vahva kun tätä verolakia on laadittu kyllä palaan vielä tuohon mitä edustaja kataja nosti esille

tämä ihmisoikeusperuste on ollut täällä vahvasti esillä tässä keskustelussa mutta selvästikin unohtuu se kenen ihmisoikeuksista tässä on kysymys kenen oikeushyvää tässä suojellaan

tuon oman ammattitaustani vuoksi olen siitä hieman viitteitä saanutkin ja miettinyt että kun tämä katukerjääminen on lisääntynyt viime vuosina niin samanlaista lisääntymistä on ollut nähtävissä tuona aikajaksona taskuvarkauksien lisääntymisessä rahanvaihtotempuissa vanhusten huijaamisessa tai asuntomurroissa päiväsaikaan

toteutuuko oikeudenmukaisuus täysimääräisesti siinä että jokainen yrittäjäkin maksaa henkilökohtaisen yle veronsa mutta sen jälkeen hän maksaa vielä sitten siellä yrityksessäkin

tämä rikoksen uhrien ja rikoksen asianomistajien rikoksista kärsineiden ihmisten oikeussuoja ja oikeushyvä on jäänyt nyt viime aikoina vähemmälle huomiolle ja rikoksentekijöiden ihmisoikeudet ja oikeushyvä on tässä nostettu nyt esille liian merkittävään asemaan

niin kun täällä on kuultu tuo yleinen promillerajan laskeminen edellyttäisi sekä välineinvestointeja tarkkuusalkometreihin venekalustoon että myös tietysti resursointia tuohon valvontaan

arvoisa herra puhemies

suomesta lennetään päivittäin suoriakin lentoja yhdysvaltoihin ja se on erittäin tarpeen kansainvälisen kaupan ja bisneksen kannalta

kaikki sellaiset muutokset jotka lainsäädännössä lisäävät veronmaksajien ja kansalaisten ymmärrystä ja lain kunnioitusta ovat kannatettavia

nyt tämä viimeinen muutos vie oikeudenmukaisempaan suuntaan yritysten osalta ja on selvää että tämän ratkaisun takana ollaan mutta ihan täysin se oikeudenmukaisuus ei mielestäni tässä kohtaa toteudu

tällä hetkellä nämä ulkomaiset yritykset ovat pääomittaneet tätä katsastustoimipaikkaverkostoa ja myös ne voitot sitten ovat valuneet ulkomaille

valiokunta pitää erittäin hyvänä että lentoliikennesopimus luo vastavuoroisen tunnustamisen ja byrokratian vähenemisen kautta edellytyksiä lisätä tarvittaessa vuoroja tai reittejä selkeästi aiempaa helpommin

tämä asiahan viime kesänä nousi tiedotusvälineissä lähes naurunaiheeksi verottajaa ja valtiovaltaa kohtaan ja se kyllä voi sanoa verottajan arvovaltaa ja sitä mielekkyyttä verotusta kohtaan nakersi

yksi asia joka tähän kerjäämiskysymykseen liittyy on sellainen ikään kuin jokaisen suomalaisen ajatus siitä miten toimin kun kohtaan kerjäläisen

itsekin kun poliisityötä olen tehnyt tiedän että nuo vesiliikennejuopumuksen selvittämiset ovat aika pitkän ajan vieviä tapauksia

tämä keskustelu on ollut erittäin hyvää ja tämä tulee olemaan valtava koulutuspaketti esimerkiksi poliisille vaikkakin meillä on erittäin pieni poliisikunta mutta kuitenkin sekin pieni joukko on perusteellisesti koulutettava kun uutta lakia tulee

ensin venepartio siellä vesillä ottaa rattijuopon kiinni sen jälkeen henkilö kuljetetaan rantaan ja rannassa tarvitaan sitten partio ottamaan vastaan ja kuljettamaan taas edelleen tarkkuusalkometriin tai verikokeeseen ja se prosessi siellä maalla kestää taas edelleen saman kuin normaalissakin rattijuopumuksessa

itse olen ainakin tuonut esille sen näkökulman että kerjäläiselle ei pidä antaa rahaa koska sillä rahalla äänestät sen ihmiskaupan ja näiden naisten alistamisen puolesta

varsinkin siellä tuli esimerkki että jos viet kauppaan sellaisen tölkin tai pullon jonka olet itse ostanut ja itse nauttinut ja viet sitä tyhjää sitten ja siinä matkan varrella siistit vähän ympäristöä ja otat yhden tölkin sieltä tienposkesta vielä mukaan siihen samaan palautuspanttiin niin sitten tästä yhdestä tölkistä pitäisi ilmoittaa verottajalle osuus että nyt tuli tuloa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan sopimuksella voi olla pidemmällä tähtäimellä myös epäsuoria positiivisia vaikutuksia suomalaisten lentoyhtiöiden aasian lentoihin sitä kautta että sopimus voi kannustaa globaalisti keskinäisiä sopimuksia solmimaan myös muiden maiden kuin yhdysvaltojen kanssa

kun kilautat sen lantin sinne kuppiin niin äänestät myös sen puolesta että se alistaminen voi jatkua ja ne rahat sieltä joutuvat niiden käsiin joille ne eivät oikeasti kuulu

haluan nostaa tässä esille vielä nämä kaksi tärkeää asiaa ikään kuin lakivaliokunnalle kannustukseksi ja työn motivaatioksi eli tämä ylimääräisen tiedon käyttö

vielä arvoisa puhemies aivan lopuksi yksi evästys

toivon että tarkkaan pohditaan onko mahdollista laskea tuota rajaa puoleentoista vuoteen eli niin että tuo ylimääräisen tiedon käyttö olisi mahdollista jos rikoksesta on säädetty sakko tai enintään puolitoista vuotta vankeutta

kun tämä esitys menee myös perustuslakivaliokunnan harkintaan niin toivon että perustuslakivaliokunnassa perehdytään näihin investointisuojan siirtymäaikoihin

kannatan kyllä tätä esitystä ja toivon että sitä vakaasti harkitaan sitten tuolla valiokunnassa johon tämä esitys lähetetään keskustelee päättynyt tuo myös jos tulehdus hyväksytään se on sellainen että valtio

suomelle voidaan hyötynä nähdä myös se että eu maiden lentoliikennemahdollisuudet yhdysvaltoihin lisääntyvät ja se parantaa myös suomalaisten lentomatkustajien vaihtoehtoja lentää yhdysvaltoihin

miten tätä vesiliikennejuopumuksen lainsäädäntöä jatkossa tulisi uudistaa

viime aikoina on hyvin paljon perustettu pieniä yhden toimipaikan katsastusyrityksiä ja siellä on näillä yrittäjillä omakotitalot panttina ja niitä on perustettu ihan viime kuukausinakin

silloin tämä ylimääräisen tiedon käyttö olisi mahdollista myös omaisuusrikoksissa ja se olisi taas näiden uhrien omaisuusrikoksen uhrien oikeusturvan parantamista ja heidän asiansa eteenpäinviemistä

työtä varten esitellä vahvistuksen kahdeksasosia kuin jos joustojen tuottaminen on yli seitsemäs elokuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

täällä esillä ollut nopeutettu menettely tai miksikä sitä voitaisiin kutsua käytännössä tarkoittaisi sitä että lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin että vesiliikennejuopumuksesta voitaisiin antaa paikalla rangaistusvaatimus eli perinteisesti sakko siellä tilanteessa

keskusteluoppaat

jos museo

toinen asia on tämä tiedottajan ja peitetoiminnan käytön ilmoitusvelvollisuus

g seitsemän lopulta

tähän kysymykseen että kuinka pitkä tämän investointisuojan tulisi olla ja se vaikuttaa tietysti tuohon siirtymäaikaan on hyvä saada perustuslakivaliokunnan näkemys sitten kun liikenne ja viestintävaliokunta tätä asiaa käsittelee

tämä istunto

arvoisa herra puhemies

he ovat selvittämässä rikoksia ja tekemässä työtä näiden rikosten uhrien puolesta ja sen takia että saadaan näyttöä ja saadaan riittävästi näyttöä jotta voidaan rikolliset tuomita ja heidät saadaan kiinni

eli lainsäädännön muutosta tarvittaisiin tähän suuntaan

tämä sama keskusteluhan nousi esille maalla tapahtuvan rattijuopumuksen promillerajan laskemisen yhteydessä

arvoisa herra puhemies

edustaja savola toi esille vähäliikenteiset reitit raideliikenteessä ja ongelmahan tosiaan on siinä että jos se matkustajavolyymi ei ole riittävä niin silloin ostoliikenteenkään käyttäminen ei siellä ole pidemmän päälle järkevää

tällä hallituksen esityksellä kevennetään ja yksinkertaistetaan raha automaattiavustusten hakumenettelyä ja tätä päätöksentekojärjestelmää kun päätöksenteko siirretään valtioneuvoston yleisistunnosta sosiaali ja terveysministeriön päätettäväksi

jo nytkin poliisi ja syyttäjäviranomaiset oikeusviranomaiset toimivat kovan työpaineen ja resurssipulan alla ja jotta tämä järjestelmä ei entisestään ruuhkaantuisi vaaditaan tämmöinen nopeutettu menettely jos näitä rattijuopumuksen alarajoja lähdetään yleisesti laajentamaan

mutta aivan kuten edustaja eestilä äskeisessä puheenvuorossaan totesi tällä hetkellä liikenteen järjestämisessä suunnitellaan matkaketjuja niin että tämän maan jokainen alue olisi saavutettavissa matkaketjujen myötä niin että siinä voidaan käyttää eri liikennemuotoja

yksi tärkeä seikka ja tärkeä asia joka tässä esityksessä on ja haluan sen siitä nostaa esille on tuo avustuskäyttövelvoitteen laskeminen

meillähän on olemassa lainsäädäntö jossa sanotaan että rikoksentekoväline esine tai omaisuus jota on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä voidaan tuomita valtiolle menetettäväksi varsinkin jos se on ominaisuuksiltaan sellainen että se soveltuu uudestaan tahallisen rikoksen tekemiseen

ei voida ajatella niin esimerkiksi kun lentoliikennestrategiaa kehitetään että sitä kehitetään yksistään lentoliikenteen näkökulmasta vaan eri liikennemuotojen yksityisautoilu joukkoliikenne bussien muodossa raideliikenne ja lentoliikenne pitää muodostaa sujuva liikenteen verkko

ajoneuvohan on se sitten auto tai vene nimenomaan rattijuopumus vesiliikennejuopumustapauksissa on tällainen

tutkimusten mukaan myös näihin törkeimpiin rattijuopumuksiin ja vesiliikennejuopumuksiin syyllistyvät syyllistyvät niihin usein eli ovat tyypillisesti rikoksen uusijoita

erityisen tärkeätä on näiden liittymäkohtien toimivuus jotta silloin kun vaihdetaan liikennemuodosta toiseen se on nopeaa ja sujuvaa

se on tärkeää että siinä kohtaa ei kestä liian kauan eikä laskutus ole vaikeata

pidänkin hiukan outona sitä että tätä menettämisseuraamusta ei ole käytetty laajemmin rattijuopumus ja vesiliikennejuopumustapauksissa

tuo neuvo nimenomaan tältä ruotsalaiselta asiantuntijalta jan bungerfeldtiltä oli että aloittakaa varovasti kun kysyttiin mitkä ovat niitä sudenkuoppia jotka voisimme välttää

tähän liittyy myös tämä kansallinen joukkoliikennelipun kehittäminen niin että yhdellä joukkoliikennelipulla voisi matkustaa eri liikennemuodoissa

sillä olisi varmasti tällainen erityispreventio tätä tekoa ennalta estävä vaikutus

varsinkin näiden rikoksen uusijoiden tapauksessa se liikenneväline tuomittaisiin välittömästi menetetyksi valtiolle

halusin tämän näkökohdan tuoda esille ja keskustelun pohjaksi kun jatkossa sekä rattijuopumuksen että vesiliikennejuopumuksen sanktiojärjestelmiä tutkitaan ja selvitetään

olen aika lailla hämmentynyt siitä miten voimakkaasti täällä vasemmisto oppositio puolustaa autoveroa ja suorastaan kohta varmaan tulee autoveron korotusesityskin sieltä vasemmalta laidalta

edustaja heinäluoma ainakin viime viikolla lähetekeskustelussa vaati sitä että autoveron alennukset pitää perua ja niillä kompensoida kannattamatonta liikennettä eli edelleen tukea sitä kannattamatonta liikennettä

niin kuin täällä on kuultu maatalous on nyt poikkeuksellisen suurissa ongelmissa ja siihen ovat johtaneet muun muassa alentuneet tuottajahinnat ja tukimäärien ja maksatusaikataulujen muutokset venäjän tuontikiellot ja eun maitokiintiöiden poistuminen

viime kaudella kun autoverokysymystä pohdittiin ja pohdittiin romutuspalkkiolakia ja sitä miten autovero kumuloituu ja pysyy siellä käytetyn auton hinnassa niin niissä keskusteluissa liikenne ja viestintävaliokunnassa kyllä oli tämä näkökulma minkä edustaja eestilä toi esille että autoveron alennus helpottaa pienituloisten ihmisten auton hankintaa joiden on pakko tässä maassa hankkia auto

arvoisa herra puhemies

lainsäädännön on aina luotava alalle alalla toimijoille luottamusta ja ikään kuin varmuus siitä toiminnan jatkuvuudesta että kannattaa jatkaa toimintaa kannattaa kehittää sitä kannattaa tehdä investointeja ja jossain vaiheessa tätä valmistelua oli esillä kysymys siitä että nykyiset taajuudet alistettaisiin huutokauppaan